oletteko te valmis ministeri katainen tekemään oikeudenmukaista politiikkaa

kun ihmiset ymmärrettävästi aivan kuten eivät halua muualtakaan suomesta eivät halua muuttaa pois omalta kotipaikaltaan niin tämä oikeus ja mahdollisuus taattaisiin myös helsinkiläisille pääkaupunkiseudulla tällä alueella asuville ihmisille

kysynkin ministeri sarkomaa kun te sanoitte että tämä tuottavuusohjelma ei millään tavalla vahingoita kotuksen toimintamahdollisuuksia oletteko todella tosissanne että se että leikataan henkilökuntaa rajusti pois ei millään tavalla vaikeuta toimintamahdollisuuksia

arvoisa puhemies

kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen ja toisaalta se että tässä työllisyystilanteessa työllisyyden hoitoon ei osoiteta riittävästi rahaa ovat isoja kritiikin kohteita jotka tulevat myös vastalauseessa hyvin esille

suurimmat ja samalla kaikkein vaikeimmat liittyvät edelleen sosiaalietuuksiin mikä johtuu pohjoismaiden toisistaan poikkeavista järjestelmistä

täältä pitää tulla selvä viesti ja selvät ohjausmenetelmät joilla taataan se riippumatta koulusta riippumatta alueesta riippumatta kunnasta kaupungista että kukaan ei joudu asuinpaikkansa tai koulunsa vuoksi ylisuureen ryhmään

toisaalta me olemme myös harkinneet voimakkaasti sitä että voisi nimettömänä sijoittaa ja tällä hetkellä se on jo hallintarekisterien kautta mahdollista ulkomaalaisille

sen vuoksi nyt pitää löytää tässä lääkelaitos kysymyksessä sellaisia ratkaisuja joilla pystytään tämä asia hoitamaan järkevästi ja myös työntekijöiden kannalta oikeudenmukaisesti

wahlroos liittyy tähän sillä tavalla että ehkä kokoomus ei vastaa wahlroosin puheista mutta wahlroos vastaa kyllä omalta osaltaan kokoomuksen vaalirahoituksesta

myös lainsäädäntötyössä yhteistyön lisäämistä suositeltaisiin jotta varsinkaan eu direktiivien täytäntöönpanossa ei luotaisi uusia esteitä

tai julkisella sektorilla lähihoitaja sairaanhoitaja tai kätilö jota on paljon käytetty kun he tekevät pidempää päivää ovat nyt jo rasittuneita tekevät liikaa työtä paljon sairauslomia ja kun he tekevät pidempää niin miten siitä syntyy lisää työtä näihin julkisen sektorin ammatteihin

itse asiassa kaksi kysymystä

nyt kun on nähty tämä junckerin peli luxemburgin peli eikö suomen hallituksen pitäisi muuttaa kantansa transaktioveroon

arvoisa puhemies

mutta pitää muistaa että meillä on hyvin paljon verovälttelyä aggressiivistakin verovälttelyä joka vielä toistaiseksi on laillista

on tärkeää että rajaestefoorumi saisi jatkaa työtään

kuinka paljon tällä summalla todellisuudessa ryhmät pienenevät miten sitä ohjataan

puolustaa vanhoja puolueita niitä puolueita jotka ovat ajaneet kreikan talousongelmiin ja niitä puolueita jotka ovat ajaneet espanjan talousongelmiin

komissio euromaat olisivat hyväksyneet kreikan vastaantulon merkittävät leikkaukset mutta imf kansainvälinen valuuttarahasto ei niitä hyväksynyt itse asiassa vastoin aikaisempia omia tutkimuksiaan ja ohjeitaan siitä että leikkaukset ovat kaikkein pahinta mahdollista

toinen kysymys

eikö pitäisi nyt lainsäädännön kautta määritellä ryhmien maksimikoot

vasemmiston mielestä ei voi olla hyväksyttävää että pankit keräävät voitot riskisijoituksilla ja kun riskit sitten toteutuvat kansa laitetaan maksamaan

pohjoismaiden neuvosto erottuukin edukseen muista kansainvälisistä yhteistyöorganisaatioista koska neuvostossa puhutaan ruohonjuuritason asioista ja pyritään vaikuttamaan pieniltä tuntuviin seikkoihin jotka ovat kuitenkin yksittäisen ihmisen kannalta hyvin suuria kuten siihen miten voi työskennellä toisessa maassa tai viettää eläkepäiviä omassa kotimaassaan

tätä kautta me menetämme valtavan määrän verotuloja niitä verotuloja joita pitäisi käyttää esimerkiksi tänään kehysriihessä siihen että huolehditaan suomalaisesta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta

selvää on että me vastustamme suomen tuen lisäämistä ja pysyvää tukimekanismia tässä muodossa

samaan aikaan hinnat nousevat vuokrat nousevat ja hintojen nousua hallitus kiihdyttää edelleen arvonlisäveron korottamisella

se peritään nyt ja jos pystyy näyttämään että on maksanut verot muualle niin sitten se vero osuus palautettaisiin ettei hallintarekisteriä pysty käyttämään veronkiertoon

kun katsotaan kreikan tilannetta nähdään että siellä on leikattu palkkoja siellä on leikattu eläkkeitä ihmiset ovat menettäneet asuntonsa he eivät saa lääkäripalveluita

sehän tarkoittaa sitä että työllisyys heikkenee palvelualoilla ja julkisella puolella varsinkin kun tämä teidän niin sanottu veronalennus ei ole veronalennus vaan ainoastaan kompensaatio siitä että ensin otetaan työntekijöiltä ja annetaan työnantajille

arvoisa puhemies

silloin puhutaan lasten ja nuorten mahdollisuudesta harrastaa kulttuuria liikuntaharrastusmahdollisuuksista ja sen eteen pitää tehdä töitä että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastusmahdollisuus

perussuomalainen puolue on tähän asti ollut hyvin tiukka siinä että rahoja ei pitäisi jakaa poliittisin perustein kuin hyvin hyvin rajatuissa asioissa

tämän tyyppisiä näkemyksiä on myös tullut esimerkiksi eduskunnan puhemieheltä

kysyisinkin mikä on demokratian tila eussa kun maa ei itse saa päättää sopeutuksen sisällöstä jonka myös komissio ja euromaat olisivat hyväksyneet vaan kansainvälinen valuuttarahasto imf tulee ja torppaa sen

edustaja rantakangas ja edustaja lauslahti saavat varmasti vastauksia näihin kysymyksiin edellisen hallituksen tekemättömistä teoista tai tehdyistä teoista omasta eduskuntaryhmästä

on arvioitu että kreikka ei nouse sieltä ylös kun se on lyöty polvilleen ellei velkoja uudelleenjärjestetä

nyt hallitus tekee selkeän muutoksen siinä politiikassa jossa keskeistä on ollut tuloerojen kaventaminen ja se että perusturvasta ei leikata

kansallisen kokoomuksen nimestä pitäisi poistaa etuliite

hallitus on kuitenkin ollut tietoinen kreikan poliittisen eliitin puuhastelusta

eun komissio itse asiassa on aktiivisempi kuin suurin osa jäsenmaista mukaan lukien suomi tähän aggressiiviseen verovälttelyyn puuttumisessa

onhan aivan hullu tilanne että on työn perässä muuttanut toiseen pohjoismaahan ja sitten eläkkeiden verotussyistä ei voi palata kotimaahan sinne missä haluaisi eläkepäiviään viettää

kysynkin teiltä valtiovarainministeri rinne

niistä jaetaan avustusta nuorisojärjestöille nuorten aktivointiin nuorten toimintaan laadun ja laajuuden perusteella

mutta kun kiinnosti mikä on vasemmistoliiton kanta niin vasemmistoliitto ajaa sitä että pienennetään tuloeroja progressiivisemmalla verotuksella ja kerätään nykyistä enemmän pääomatuloveroja nostetaan lisääntyvällä verokertymällä perusturvan tasoa selkeästi sidotaan myös opintoraha indeksiin parannetaan julkisia terveys koulutus ja vanhuspalveluita sekä raideliikennettä

kreikan ongelmat olisi tullut hoitaa panemalla rahalaitokset maksamaan holtiton luototus holtittomalle kreikan hallitukselle

toisaalta kysymys koskee sitä että jos nyt kreikka pakotetaan ulos euroalueelta niin mitä tämä merkitsee suomen saataville

suomen silloinen kreikan suurlähettiläs ole norrback on informoinut raporteillaan edellisen hallituksen pääministeriä matti vanhasta ja valtiovarainministeriä eero heinäluomaa kreikan tilanteesta ja myös hallituksen nykyisen valtiovarainministerin kataisen on pitänyt olla tietoinen näistä kreikan ongelmista

onko teidän arvionne se että tällä ohjelmalla todella kreikka lähtee nousuun vai pitäisikö harkita niin kuin olette aikaisemmin sanonut sitä että kreikan lainoja uudelleenjärjestellään niin että kreikalla on mahdollisuus nousuun

arvoisa pääministeri ei ole niin että tämä on ainoa vaihtoehto että mistään muualta ei enää olisi voinut sopeuttaa että oli pakko leikata myös perusturvasta

nyt kun uutta toimitusjohtajaa haetaan veikkaukselle niin veikkauksen hallitus joka tästä operatiivisesta puolesta vastaa pohtii myös johtajajärjestelyjä ja tietenkin valtio ohjauksesta vastaavana ministerinä osallistun näihin keskusteluihin

osa nuorisojärjestöistä on puolueeseen tiiviisti yhteydessä ovat puolueiden jäseniä toiset poliittisista nuorisojärjestöistä ovat täysin itsenäisiä

nyt ei riitä että tuomitaan laiton veronkierto nyt pitää ryhtyä toimiin laillisen veronkierron eli verovälttelyn estämiseksi

arvoisa puhemies

kun hallitus nyt haluaa myydä esimerkiksi destian haluaa hallitus ilmeisesti antaa yksityisille yrityksille mahdollisuuden pumpata hintoja ylös keskeisen infran siltojen teiden rakentamisessa

voiko siis täysin itsenäisen järjestön avustuksen tasoon vaikuttaa se mikä on puolueen kannatus kulloisissakin vaaleissa eduskunnassa

jos olisi tehty arvovalinta korotettu hivenen enemmän veroja oltaisiin voitu säästyä indeksileikkauksilta

minkä vuoksi hallitus on asiasta tietoisena ollessaan kuitenkin ollut tästä hiljaa eussa ja antanut tämän tapahtua

se että vasta tulevaisuudessa mahdollisesti myös pankit ja rahoituslaitokset kantaisivat osan kustannuksista on liian vähän ja liian myöhään

valtuuskunnan jäseniä ja virkamiehiä kuullaan asiantuntijoina eri valiokunnissa ja valiokuntia kutsutaan pohjoismaisiin seminaareihin

pitää muistaa että veikkaus on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana maailman parhaiten tuottavaksi rahapeliyhtiöksi ja siitä pitää olla ylpeä ja siitä pitää kiittää niitä ihmisiä jotka ovat toimineet veikkauksessa ja veikkauksen hallinnossa

suomi ei nouse halpatyöllä ylös vaan huolehtimalla siitä että saadaan kunnollisia palkkoja

miljardiluokan moka on jo tehty

arvoisa puhemies

jos ministeri katainen jo valmiiksi laiha laitetaan dieetille siitä seuraa vakava sairaus anoreksia ja teidän politiikkanne on tähän johtamassa

viime vuonna pnssa tehtiin sisäinen päätös että pn lähettäisi käsittelemänsä pohjoismaiden ministerineuvoston ja pohjoismaiden hallitusten selonteot kansallisten valtuuskuntien kautta asianomaisiin kansallisiin valiokuntiin lausunnoille

toinen kysymys on se pitääkö laadukasta laajaa valtakunnallista nuorisotyötä tekevää järjestöä palkita tai rangaista sen mukaan miten sitä lähellä oleva puolue menestyy

tobinin veron rahansiirtoveron pörssiveron ainoa tavoite ei ole ainoastaan kerätä rahaa kehittyville maille vaan toinen puoli on se että sillä voidaan hillitä keinottelua sillä päästään kiinni veroparatiiseihin harmaaseen talouteen

myös raha automaattiyhdistys jos katsoo maailmanlaajuisesti vaikka ei kuulu minun tontilleni on erittäin tuottoisa rahapeliyhtiö ja tärkeintä tässä on se että todella ne voitot menevät edunsaajille

tästä olemme kaikki varmasti samaa mieltä

haluamme myös kunnianhimoisia päästövähennyksiä lainsäädäntöön ilman ydinvoimaa ja edistämme uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa tuotantoa ja luonnonsuojelua

ensimmäinen on rehellisiä yrityksiä ja niiden työntekijöitä vahingoittava sovittujen työehtojen sivuuttaminen ja verojen ja maksujen kiertäminen

eikö esimerkiksi autokatsastuksen esimerkki näytä mitä tästä seuraa

mutta niin kauan kuin kokoomuspuolue jarruttaa kaikkein isointa ja merkittävintä rakenteellista uudistusta sote uudistusta estää sitä kokoomuksen on turha puhua mitään muista rakenteellisista uudistuksista

arvoisa rouva puhemies

kokouksen alla oli tiedossa että esillä olisi myös saksan ja ranskan kilpailukykysopimuksen nimellä tekemä ehdotus jonka tarkoituksena oli puuttua muun muassa eu maiden työmarkkinoiden toimintaan eläkejärjestelmiin ja verotukseen

arvoisa puhemies

pohjoismaiden neuvoston istunnon hyväksymien suositusten seurannassa olisi parantamisen varaa ja meidän valtuuskunnan jäsenten tulisikin eduskunnan valiokunnissa seurata niiden etenemistä

ensin haluan kiittää tarkastusvaliokuntaa tästä työstä

yhtiöittämisvimmassa ensin meidän kaikkien yhteiset sosiaali ja terveyspalvelut aiotaan yhtiöittää laittaa raaasti markkinoille lastensuojelu vanhustenhoito ja hoiva perusterveydenhoito ja seuraavana askeleena samassa kehysriihessä te olette myös päättäneet lähteä selvittämään ja ministeri selvästi suosittelemaan sitä että yhtiöitetään meidän tiet meidän raiteet

esimerkiksi olisiko keskustanuorilta viime vaalien jälkeen pitänyt tehdä roima leikkaus tukiin vain sen vuoksi että emopuolue ei onnistunut vaaleissa

mutta mitä muuta arvonlisäveron kiristäminen on itsensä työllistäjille pienyrittäjille tai palvelualoille kuin nimenomaan työn verottamista

tämä osoittaa sen mikä tarkastusvaliokunnan rooli on

eikö meidän nyt pitäisi ottaa kaikki keinot käyttöön joilla voimme hillitä veroparatiiseja ettei sieltä virtaa harmaaseen talouteen rahaa

varmaankin minun esittelyssäni oli epätarkkuutta koska varmaan edustajan kuulossa ei ole mitään vikaa mutta kerroin että nykyiset työntekijät jatkavat nykyisissä tehtävissä joten tässä ei tule mitään uusia nimityksiä

toinen alleviivattava asia on se että suuret suomalaiset yhtiöt eivät investoi suomeen vaan vievät kiihtyvää tahtia työpaikkoja pois suomesta

teille tuntuvat olevan yksityisten lääkäriyritysten voitot jotka siirretään pahimmassa tapauksessa vielä veroparatiiseihin tärkeämpiä kuin suomalainen kansantalous ja sosiaali ja terveyspalvelut

veikkaus toimii yhtiönä raha automaattiyhdistys vähän toiselta pohjalta

emme hyväksyneet sitä että ranskalaiset ja saksalaiset pankit pelastettiin voitot ensin yksityistettiin ja tappiot sen jälkeen sosialisoitiin

tai pitääkö perussuomalaisilta nuorilta nostaa vaikka ei ole toimintaa tukea vain sen vuoksi että puolue menestyy ja jos seuraavissa vaaleissa tulee takapakkia viedä nämä rahat pois

sen lisäksi tällä hetkellä euroopan unionista ei ole tullut sellaisia viestejä että meidän monopoli on uhattuna mutta meidän pitää olla koko ajan siinä tarkkana ja sen vuoksi meidän pitää tehdä töitä brysselissä että komissio esimerkiksi ei pääse viemään meiltä tätä mahdollisuutta tukea edunsaajia näiden yhtiöiden kautta

näyttää siltä että tämä sopimus joka kulkee nyt nimellä euroa koskeva sopimus muuttui jonkin verran sisällöltään

arvoisa puhemies

nostan kaksi konkreettista asiaa